ja toistan edelleen sen minkä olen selvittänyt viimeksi ihan kaksi viikkoa sitten tampereelta

toki laki edellyttää että heillä pitää olla työnantaja kun he tulevat tänne mutta meidän valiokunnassamme oleva lakiesitys lähtee siitä että se työssäololupa voidaan myöntää jopa viideksi vuodeksi

sen takia sosialidemokraatit ja hallitus haluavat oppivelvollisuusiän noston etteivät tuhannet lapset vieraannu ja syrjäydy yhteiskunnasta

samaten on faktatietoa varhaiskasvatuslain vaikutuksista

siis teidän puheistanne huolimatta meillä pienituloisten ja köy hien määrä on dramaattisesti lisääntynyt meillä pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa vakavalla tavalla

kun ryhmäkokoja nostetaan ne kohdistuvat nimenomaan naisille

olen saanut yhä enemmän ja enemmän viestejä jotka kertovat että lahjakkaat tutkijat ovat siirtymässä ulkomaille

yliopistoille korkeakouluille tehdyt supistukset ja leikkaukset koskevat erityisesti yliopiston nuorempia naistutkijoita tosin miehiäkin

katsomme mitä tapahtuu mutta olennaista on se että samalla kun hallitus on ovia vähän panemassa kiinni niin toisaalta niitä ollaan avaamassa

ja kolmas asia mistä hallitus ei todellakaan saa pisteitä liittyy tähän harmaaseen talouteen rikolliseen toimintaan

useat meistä hämmästyivät ja huolestuivat kun meidän suosikkiprofessorimme professori hämeen anttila on lähdössä englantiin ja hän perusteli sitä hyvin paljon sillä tilanteella mikä nyt on helsingin yliopistossa

arvoisa puhemies

ymmärrän että ministeri lindström ei nyt näitä asioita halunnut kommentoida mutta haluan todeta sen että haluan olla jatkossakin vakavasti otettava kansanedustaja ja toivon että rypsiini vastata niille jäänyt mieleen vasta kysymyksiini vastataan

siis meillä pyörii täällä pääkaupunkiseudulla edelleen satoja rikollisia rosvoja jotka eivät maksa veroja tänne eivät myöskään heidän työntekijänsä

tänään tässä keskustelun alla on myöskin meidän lakialoitteemme jotka koskettavat yhtä yhteiskuntamme kipeintä ongelmaa

eikö tämä keskustelu tavoita ministeriä tekemään uusia johtopäätöksiä

lapsia nuoria laajasti ottaen lapsiköyhyyttä

täällä hallituspuolueet nyt yrittävät tehdä parhaansa että ovat joitain pieniä toimia tehneet lapsiperheiden hyväksi

mutta niin kuin täällä jo on todettu esimerkiksi tämä lapsilisäkorotus tuli vasta kolmannelle lapselle

ja se mikä liittyy tähän indeksiin nyt on varsinainen poliittinen huijausyritys että kuukausi ennen vaaleja astuu sitten indeksi voimaan

mutta tämä on niin vakava asia että minä haluan tässä yhteydessä eduskunnan pöytäkirjoihin todeta seuraavaa

pari kuukautta sitten ilmestyi kelan ja opetus ja kulttuuriministeriön julkaisema tutkimus perhepiirissä joka käsitteli huostaan otettuja lapsia ja nuoria

se oli tämmöinen pitkittäisaikavälin tutkimus jossa muun muassa todettiin kaksi erittäin merkittävää asiaa

siis kysymys on todella pienituloisista ja köyhistä perheistä joiden lapset sitten ääritilanteissa joutuvat huostaan otetuiksi

ja nuorista huostaan otetuista jotka oli teini iässä jouduttu ottamaan huostaan se on siis aina viimesijainen ja varmaan viimeisen päälle harkittu toimenpide puolet näistä tutkimuksessa mukana olleista nuorista oli joko työttömänä kadoksissa tai eläkkeellä

meidän pitää päästä ykköseksi

ensimmäinen on tietysti työ ja perhe elämän parempi yhteensovittaminen

meidän pitää saada suomeen oikeudenmukainen ja kaikkia miehiä naisia lapsia paremmin palveleva perhevapaajärjestelmä

ja nämä tutkijat päätyivät sellaiseen johtopäätökseen että yksi osasyy on se että kunnissa on nyt viime vuosina jouduttu vähentämään ja on vähennetty mielenterveys ja päihdepalveluja

toinen on tasa arvolainsäädäntö ja palkkaerot

ja johtopäätös oli se että niitä pitää vahvistaa koska osa näistä lapsista ja nuorista voitaisiin pitää kodin piirissä jos palvelut toimisivat

toivon että me valiokuntatyöskentelyssä voisimme sitouttaa eduskuntaryhmät ja puolueet niihin tarvittaviin resursseihin ja voimavaroihin jotta tähän tärkeään naisiin kohdistuvaan väkivaltaan päästäisiin kiinni

arvoisa puhemies

itse olen sitä mieltä että meillä on käsittämättömällä tavalla alas ajettu tämä aikanaan verrattain hyvin toiminut kodinhoitajajärjestelmä jossa jos vanhemmat sairastuivat tai eivät pärjänneet lasten kanssa kodinhoitaja saattoi tulla muutamaksi päiväksi viikoksi tai jopa kuukausiksi auttamaan vanhempia

siihen pitää pureutua erittäin syvällisesti kiinni mitä voimme tehdä herra ministeri

te myöskin rikoitte ilon kansainvälisen työjärjestön kolmikantavalmistelumallia johon muut hallitukset ovat aina sitoutuneet

meillä oli toistakymmentä konkreettista esitystä joilla kyllä huivi ja miten ne tää myös keinuva työuria pidennetään myöskin lainsäädäntöesityksiä ja muita

nimenomaan edustaja kettuselle kajaanin opettajankoulutusyksiköstä

en nyt muista sanatarkasti mitä sanoin siinä yhteydessä kun asiaa kommentoin mutta yritin kyllä asettaa sanani sillä tavalla varovaisesti että kiistän suhtautuneeni asiaan kielteisesti

siinä oli muukin oppositio mukana

tänä vuonna se summa on jonkun verran pienempi mutta näemme kuitenkin sen että valtiolla on oma vastuu siitä että kuntien voimavaroja lisätään

arvoisa puhemies

sen sijaan halusin avoimesti ja reilusti sanoa sen että asia on erityisesti oulun yliopiston käsissä autonomiaan liittyen ja totesin että nyt on vielä avoinna ja auki se minne nämä lisääntyneet aloituspaikat opettajankoulutuksessa kohdennetaan

kiinnittäisin valtiovarainministerin huomiota tähän valtiovarainvaliokunnan kannanottoon jossa esitetään että on perusteltua arvioida mahdollisuudet sellaisiin investointeihin jotka olisi joka tapauksessa tehtävä

arvoisa puhemies

tässä tiistaina muun muassa valtakunnan päälehti helsingin sanomat arvioi osmo soininvaaran kirjaa joka käsitteli sata komiteaa ja sen prosesseja

on tärkeää keskustella vanhusten hyvästä hoidosta

ajattelisin kun kello käy että voisimme vielä keskustella lapsista lasten tulevaisuudesta

tässä käydyssä keskustelussa niin vasemmistoliiton kuin vihreittenkin puheenvuoroissa tuotiin esille tämä lisäelvytyksen tarve

en tiedä huomasiko keskustan puheenjohtaja esityksessään vastustaessanne oppivelvollisuusiän korottamista että te irtaannutte pitkästä historiasta linjasta ja yhteistyöstä sosialidemokraat tien ja vasemmiston kanssa

mutta voin sanoa sen että kyllä minulla myötätuntoa ja ymmärtämystä tätä asiaa kohtaan on

arvoisa puhemies

minäkin koen tämän käydyn keskustelun kuitenkin perussävyltään myönteisenä ja sellaisena että tässä haetaan hyvää lopputulosta jonka eduskunta mahdollisimman laajalla yksimielisyydellä voisi sitten myöhemmin perustuslakivaliokunnan käsittelyn jälkeen hyväksyä

viitattiin myöskin valtiovarainvaliokunnan kuulemiin asiantuntijoihin joista professori haaparanta johtaja kiander ja suurin osa olivat sitä mieltä että voidaan ja pitää tehdä suurehkokin elvytyspaketti

halusin tämän näkemyksen nyt lausua pöytäkirjoihin

ja vielä sitten myöhemmin kävi ilmi että hiilamo oli itse asiassa ollut yksi henkilö joka oli esitarkastajana lukenut tämän soininvaaran kirjan että oli itse asiassa vähän ikään kuin asianosainen

mutta en voi luvata opettajankoulutusta kajaaniin tältä paikalta

nyt kokoomuskin näkee että tässä kannetaan oikeasti huolta lapsista ja nuorten tulevaisuudesta

toivon että valtiovarainministeri nyt ottaa kopin tästä valtiovarainvaliokunnan kannanotostakin ja rupeaa keräämään sentyyppistä elvyttävää pakettia joka luo kasvua ja työtä suomeen

mutta on tämä hiilamo sitten jossain kohtaa ilmaissut avoimemminkin näkemyksensä sata komitean työstä mitä ei löytynyt siitä helsingin sanomien kirja arvostelusta

mielestäni ed

nyt tarvitaan työvaltaista pedagogiikkaa hyvin järjestettyä oppivelvollisuusiän nostoa samalla työurat nousevat niin kuin te esititte

rajamäki toimittuaan sisäministerinä ja hankittuaan sen syvällisen kokemuksen on ihan oikealla asialla nostaessaan tärkeitä kipukohtia esille

näkisin näin toisin kuin ed

lopuksi puhemies tämä

pidän ja myöskin puolueen eduskuntaryhmä pitää hyvin tärkeänä että nämä ikätestit ovat olemassa ja niitä käytetään koska näitten nuorten miesten ikää on hyvin vaikea niin kuin naistenkin arvioida noin silmämääräisesti

nolla alkaneessa tai oli tuolloin kun hän oli sata komitean jäsen diakonia ammattikorkeakoulun johtaja ja sata komitean perusturvajaoston jäsen siis merkittävässä asemassa

eikö näin

hiilamon mukaan sata komiteassa perusturvan parannusehdotukset pohjimmiltaan kaatuivat siihen että sosiaalimenot on haluttu painaa mahdollisimman pieniksi jotta verojen alentamista ja nimenomaan ylimpien tuloluokkien marginaaliveroprosentin alentamista voitaisiin jatkaa

rajamäen ja eduskuntaryhmän ajatuksilla halutaan nähdäkseni suojella sitä että tämän kansakunnan moraali ja oikeustaju kulkee siinä suhteessa että tavallaan tämä pakolaistulva sitaateissa sanottuna ei johda tämmöiseen rasismin lisääntymiseen jos nyt kärjistän tässä kohtaa

arvoisa puhemies

oppivelvollisuusiän nostolla me pääsemme myöskin kiinni tähän ydinongelmaan joka on koulutuksen ja opiskelun keskeyttäminen

kun helsingin sanomatkin pyrki tällä kirja arvostelulla syyllistämään ammattiyhdistysliikettä käsittämättömällä tavalla että se olisi jotenkin ollut esteenä perusturvan parantamiselle niin olen kyllä sitä mieltä että hiilamo tässä omassa kommentissaan kertoo sen asian oikean puolen

mutta mikä tärkeintä annamme toivon ja osaamisen lapselle ja nuorelle jotta hän voi olla yhteiskunnan toiminnassa mukana

arvoisa puhemies

ahon hallituksen jäljiltä

sitä on merkittävästi laskettu mutta nyt olemme siinä tilanteessa että ajatellen niitä tarpeita jotka liittyvät esimerkiksi vanhustenhuoltoon palveluihin ja muihin meillä ei ole mahdollisuutta tällä kertaa laskea työn verotusta sen enempää

arvoisa puhemies

tässä on oikeistopääministerien tekemä esitys josta nyt keskustelemme

kaksi tuntia sitten täällä kun keskusteltiin yliopistoista ja ammattikorkeakouluista te käynnistitte keskustelun stubbin ja opposition välisistä suhteista

sitten te tulette kahden tunnin päästä tänne ja käynnistätte keskustelun vihreiden vaihtoehtobudjetin kilometrikorvauksista

se on irtiotto sosiaalisesta euroopasta

täällä on paljon puhuttu nyt tästä tasaverosta mutta ei ole nostettu esille sitä kohtaa joka liittyy tässä kilpailukykysopimuksessa julkisen sektorin palkkoihin

seuraavassa puheenvuorossa kun edelleen listalla on yliopisto ja ammattikorkeakouluasia te rupeatte käymään vaihtoehtobudjettikeskustelua demarien vaihtoehdosta joka käytiin täällä viikko sitten

arvoisa puhemies

olen saanut antaa siitä monta lausuntoa medialle ja olen todennut sen että haluamme etsiä luovia ratkaisuja siihen miten tämä asia voitaisiin käytännössä toteuttaa

sitten myöskin vielä tärkeä kysymys tähän onko tehty alueellista arviota esimerkiksi ammattikorkeakoulujen aloituspaikkojen alueellisista vaikutuksista

mitä tulee näihin ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoihin niin juuri näin olen toiminut kuin edustaja sinnemäki toivoi siitäkin syystä että helsingissä ja tällä metropolialueella on jäänyt kohtuuttomasti nuoria ilman aloituspaikkoja

me olemme ihan ministeriössä piripintaan katsoneet kuinka paljon on tarkoituksenmukaista lisätä ja voidaan lisätä koska jokainen ymmärtää ettei niitä nyt voi mahdottomasti kerralla

on opettajavoimat ja laatu ja taso

on syytä vielä pahoitella sitä että yksikään ministeri ei ole vaivautunut tulemaan paikalle

kyllähän se nyt on pakko todeta että opetus ja kulttuuriministerillä on kauniita sanoja mutta kun ne ovat täysin ristiriidassa jopa tämän valtiovarainvaliokunnan mietinnön kanssa

väittäisin että heidän on ollut pakko tietää se että tämä merkittävä harmaan talouden torjunnan toimenpideohjelma on tänään käsittelyssä ja pidän tätä tosi raukkamaisena koko valiokunnan tekemää hyvää työtä kohtaan

kuunnelkaas nyt ed

tännehän on muun muassa kirjattu näin että valtiovarainvaliokunta tuo esille huolen siitä miten koulutukseen ja tutkimukseen tehdyt mittavat leikkaukset vaikuttavat pitkällä aikavälillä osaamisen tasoon

siis ne vaikuttavat lyhyellä aikavälillä mutta ne vaikuttavat myöskin pidemmällä aikavälillä ja suoraan sanoen olisin kyllä toivonut että kun hallitus nyt on joitakin esityksiään perunut ja pakittanut niin myöskin näitten koulutussäästöjen suuruusluokan huomioiden olisi näitä säästöjä ja leikkauksia nyt ainakin kohtuullistettu

sitten kun analysoi näitä ryhmäpuheita niin olisi tietysti toivonut että kokoomuksen puheessa olisi ollut vielä enemmän konkretiaa

te minun mielestäni kyllä annoitte väärän kuvan sosialidemokraateista kun annoitte ymmärtää että tämä kahden vuoden siirtymäaika olisi jotenkin toiminut huonosti

eli koulutuksen saatavuus jokaisella nuorella paranee ja tätä älyllistä ja moraalista rehellisyyttä minä toivon jatkokeskusteluissa

siellä tuli kyllä ymmärtääkseni muun muassa tämä tunnisteveronumero tunnistekorttiin ja rangaistusten tiukentaminen

aivan kuten täällä puolueemme puheenjohtaja totesi kaikissa muissa eu jäsenmaissa paitsi kolmessa oli siirtymäaika

minusta oli hieno ja tärkeä asia kuunnella edustaja elomaalta ja edustaja harkimolta huolenne tästä liikunnasta ja liikkuvuuden vahvistamisen merkityksestä

mutta tämä tärkeä tilaajavastuulaki spekulaatio ulkomaiset sijoitukset ja tämä puoli olisin toivonut ikään kuin näihin koviin asioihin myöskin voimakkaampaa kantaa kokoomukselta

monissa muissa maissa tilanne oli aivan samankaltainen kuin suomessa ja haluttiin sinä aikana laittaa tätä valvontaa kuntoon

mutta oma vahva näkemykseni on se että meidän kouluissamme pitäisi jokaisen koulun toiminta ajatukseen perusarvoon kirjata liikunnan vahvistaminen osaksi koulun toimintakulttuuria siis että siihen kiinnitettäisiin vahvasti enemmän huomiota

asia ei korjaannu yhdellä liikuntalisätunnilla vaan siellä koulun välitunneilla koulun pihalla luokkien välisissä kilpailuissa tilanteissa olisi paljon enemmän tehtävissä jos se kouluissa otetaan tosissaan

ja tätä puolta haluan nyt vahvistaa myöskin uudessa opetussuunnitelmassa ja osin myöskin tuntijakouudistuksessa mutta en puutu siihen enempää

sitten edustaja elomaa moititte siitä että kouluja lakkautetaan

se oli vähän epätarkka ilmaisu kunnathan sitten käytännössä lakkauttavat ne

mutta varmaan osana lukiorahoituslain uudistusta se liittyy myöskin ikäluokkakehitykseen lukioita tulee vähentymään

ja sitten edustaja jaskari ja edustaja tossavainen myöskin minusta oikealla tavalla ottivat esille tämän yrittäjyyskasvatuksen

minä haluan olla sillä tavalla reilu ja rehti että puhun tästä nyt henkilökohtaisesti niin kuin aikaisemminkin että minusta on tärkeää että yrittäjyyskasvatusta vahvistetaan lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa mutta en ole hirveän innostunut vahvistamaan tai lisäämään sitä peruskoulussa

siellä ne opetuksen haasteet ja painopisteet ovat sittenkin jossain muualla kuin yrittäjyyskasvatuksessa nyt minä puhun enemmän opetusministerinä henkilökohtaisesti mutta myönnän sen että yläasteella on asioita joiden yhteydessä nuorille on jo tarkoituksenmukaista yrittäjyyskasvatuksesta puhua keskustella jnp

mutta enemmän se painopiste tänne keskiasteelle ammattikorkeakouluihin jnp

hallitusohjelmassa ei ole mitään esitystä ei myöskään kesussa että pyrittäisiin tietoisesti vähentämään ammattikorkeakoulujen määrää mutta tiedossa on että varmaan ammattikorkeakoulut jotkut ihan halukkaasti ovat valmiita tekemään yhteistyötä jopa yhdistymään mitä kehitystä jo nyt on tapahtunut

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

manniselle joka nyt ei ole enää paikalla

tässä valiokunta on valinnut viisi mielestäni erittäin olennaista yhteiskuntapolitiikan lohkoa niin valtiontalouden kannalta kuin koko yhteiskuntapolitiikan voimavarojen suuntautumisen kannalta

kehitys varmaan menee tähän suuntaan mutta mitään ajatuksia noin väkivaltaisesti pyrkiä ammattikorkeakoulujen määrän vähentämiseen ei ole

hallituksen toimet asuntopolitiikan ja tämän peruskorjausvähennyksen käyttöönoton suhteen mehän vaadimme muun muassa sen ajan jatkamista ovat olleet ihan oikean suuntaisia toimia

totta kai hallitus on myöskin joissakin kohdin onnistunut

arvoisa puhemies

mutta mikä liittyy nyt tähän veroelvytykseen niin se on nyt useaan otteeseen todettu että ne veronalennukset jotka sovittiin osin hallitusohjelmassa ihan muista lähtökohdista ykskaks muuttuivat perusteluissa elvytykseksi ja tieteellisten tutkimusten mukaan todelliseen infrarakentamiseen teollisiin työpaikkoihin ja niin edelleen

on syytä todeta pöytäkirjoihin se että on varsin harvinaislaatuista se että perustuslakivaliokunta joutui kahteen otteeseen puuttumaan tähän säätiöyliopiston asemaan

valitettavasti en ole voinut osallistua tähän tärkeään koulutus ja sivistyspoliittiseen keskusteluun muiden eduskuntatehtävieni vuoksi

samaten keskustelussa paljon esillä ollut valtion it toiminta ja tietoyhteiskuntahankkeet jossa valiokunta on tehnyt merkittävän ponsilauselman että tämä julkishallinnon tietojärjestelmä erityisesti terveydenhuollon tulee nyt vihdoin ja viimein laittaa semmoiseen yhteistyötilaan jota jo pitkään me poliitikot olemme edellyttäneet mutta jonka suhteen nyt ei ole vaan tapahtunut mitään

arvoisa puhemies

arvoisa puheenjohtaja